rehula juuri äsken viittasi johtaa pahimmillaan siihen mihin usassa on jouduttu esimerkiksi aborttikysymysten osalta eli perustuslain tulkinnoilla aletaan tehdä puhtaasti politiikkaa

hallitusohjelmassa on selkeästi todettu että lääkekorvausjärjestelmä uudistetaan niin että paljon lääkkeitä käyttävien maksuosuudet pienenevät ja vähän käyttävien kasvavat ja että samalla huolehditaan siitä että erityisesti kaikkein pienituloisimmat pystyvät ostamaan jatkossakin itselleen lääkkeitä

minun mielestäni suurempi välitön työllisyysvaikutus syntyisi aivan varmasti suoraan työllistävissä hankkeissa eli esimerkiksi julkisessa palvelutuotannossa ja investoinneissa

nimittäin asia on niin että tämä laki ei käsittele patenttisuojaa

akaan penttilä ihmetteli näitä kaikkia kilpailuttamisia ja tilaajatuottaja malleja joista kaikki puhuvat ja ovat innoissaan tai vähemmän innoissaan niin voin sanoa sinänsä olevani samaa mieltä

nyt se malli jolla tämä leikkaus tehdään leikkauksesta on kyse tässä budjetissa ei tätä vaatimusta toteuta

asko seljavaara kelamaksun poistuminen kunnilta on myönteinen asia mutta olisiko sitä tehty oikeasti muuten kuin nyt tämän yritysten kelamaksun poiston residuaalina ikään kuin sen seurausvaikutuksena

silloin meille vakuutettiin ja mietintöönkin on kauniisti kirjoitettu että älkää te puhuko asiasta mistä ette paljon mitään ymmärrä säätäkää vaan lakeja sen mukaan kuin teille kerromme

se tulee koskettamaan kovimmin enemmän sairastavia ja toisaalta se koskettaa myöskin pienituloisia ja se ei ole sitä mitä me säätytalolla sovimme

kuitenkin sille annettiin vielä yhdeksän vuoden jatkoaika ja sitten vielä lisäjatkoaika siitäkin

samaan ja parempaankin olisi päästy osoittamalla kunnille sosiaali ja terveystoimen valtionosuuksia muuhunkin kuin vain veronkevennysten kompensointiin ja palauttamalla kunnille tämän porvarihallituksen niiltä ryöstämät asiakasmaksutulojen korotukset

mutta markkinoiden toimivuuteen terveydenhuollossa liittyy se ongelma että kun tämä täydellinen kilpailu edellyttäisi myöskin osapuolten täydellistä tietämystä niin terveydenhuollossa sitä ei voi olla

tämä esityshän on ihan hyvä

jaa ja jo puolen yön

järjestelmää ollaan kuitenkin uudistamassa niin että vuoden loppuun mennessä työryhmän pitäisi saada aikaan järjestelmä jolla siihen hallitusohjelman mukaiseen ratkaisuun päästään

vastalause on kirjoitettu juuri ikään kuin sen korostamiseksi että työttömyysvakuutusrahastoa ei saa käyttää suhdannevaihtelujen puskurina

minusta näyttää että kööpenhaminan kokouksen keskeisen ongelman voi kai kiteyttää siihenkin ajatukseen millä saada ymmärtävät totuuden tietävät mutta vastahakoiset kansat muuttamaan käyttäytymistään

ei välttämättä ole lääkäreilläkään mutta sitä on kuitenkin aina niin paljon enemmän että käytännössähän tarjonta määrää kysynnän terveydenhuollossa ja jos tältä pohjalta aletaan toimia niin voimavarat eivät allokoidu optimaalisesti kuten tämä hieno sanonta kuuluu koska se on se lääkäri eikä se asiakas eli se potilas joka sanoo mitä sitten hänellekin tuotetaan

samaan asiaan itse valiokuntakin on viitannut mutta tässä lausumassa siihen nyt viitataan vähän voimallisemmin koska nyt on alkanut näyttää siltä tämä yliopisto on arvosteltu

pidän välttämättömänä että hallitus huolehtii siitä että näin myös tulee tapahtumaan että tämä eduskunta saa käsiteltäväkseen sellaisen lääkekorvausjärjestelmän uudistamisen joka oikeasti suuntautuu paljon sairastaville ja pitää huolen siitä että köyhiä ei tässä asiassa sorreta vaan päinvastoin

kansaneläkkeiden rahoitus on poiston jälkeen sataprosenttisesti riippuvainen valtion budjetista

kansaneläkkeiden rahoitus on turvattu tuoreella lailla kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä totesi joten maksun poisto ei välittömästi vaaranna eläkkeensaajan asemaa

luulen että tässäkään salissa ei ole ketään ja tuskin kööpenhaminan saleissakaan on ketään joka ei tunnustaisi itselleen tosiasioita mutta sitten kun alamme viedä niitä tosiasioita käytäntöön sopimuksiksi joissa jotkut kuvittelevat menettävänsä tai voittavansa jotain ollaan niiden ongelmien edessä joissa kiotossa oltiin ja joissa ollaan edelleenkin

tytöt maksavat viljelijöille

tätä yliopistojen työttömyysvakuutusmaksulaki pahimpana esimerkkinä että olemme lähdössä lainsäädännöllisesti sellaiselle tielle josta joku on käyttänyt ilmausta prostituutiokin mutta en nyt käytä sitä kuitenkaan varmuuden vuoksi tässä yhteydessä

tämä kiertämisen helppous ikään kuin koko katon asettamisen kieltämisen perusteena on tietysti sillä tavalla hassunkurinen että yleensä mitä suurempi este on sitä hankalampi se on kiertää mitä pienempi se este on sen helpompi se on kiertää ja jos estettä ei ole ollenkaan ei tarvitse kiertää ollenkaan

täällä todellakin viime syksynä tässä samassa budjettikeskustelussa suureen ääneen oppositio moitti hallituksen arvovalintoja siitä että työmarkkinatuen tarveharkintaa ei poistettu

kankaanniemeltä enkä keneltäkään muultakaan täällä vastausta siihen kysymykseen että kun tämä laki oli jo voimassa kolme vuotta ja kun sitä säädettiin silloin siis lääkevaihtoa niin esitettiin nämä samat uhat kuin nytkin ja meillä on kolmen vuoden kokemus siitä että yksikään niistä uhista ei toteutunut käsittelikö talousvaliokunta tätä näkemystä sitä että nämä uhat eivät toteutuneet

mutta näitten tilaajatuottaja mallien ja kilpailutuksen tarkoituksena on kuitenkin ollut se että tämä yksityinen järjestelmä voisi elää ja hengittää tässä ja tuottaa jollekin voittoakin ja siitä on syntynyt tietysti tämä suomen terveydenhuollon rahoituksen kaksikanavajärjestelmä joka on ehkä se varsinainen syöpä jos nyt käyttää tämmöistä terveydenhuollollista termiä

silloin voi mennä suoraan eli eihän se mikään perustelu ole

sanoin silloin että vasemmistoliitto tulee toimimaan hallituksessa sen puolesta että se poistuu ja nyt voimme todeta tuosta budjettikirjasta että näin on myös tapahtunut

jos katto vaikuttaa positiivisesti siihen että kampanjat eivät tule liian suuriksi demokratian kannalta ajatellen niin silloin se on jo täyttänyt tehtävänsä vaikka kaikki muut kiertäisivät sen

näin kansaneläkemaksun poiston rahoitukselle ei esitetä mitään sitovaa sisältöä eikä mitään vaikutus ja kohtaantoarvioita mikä on ed

se valitettavasti jakaa voimavaroja epätarkoituksenmukaisella tavalla ja myöskin johtaa siihen että terveydenhuollossa suomessa epätasa arvo on jatkuvasti kasvanut

pidän sitä erittäin merkittävässä määrin vasemmistoliiton ministereitten ansiona samalla kun kiitän koko hallitusta tästä ratkaisusta

siis meillähän on sillä tavalla onnellinen tilaisuus kun me joudumme miettimään että ei pääse tosin tiedä mitä tämä laki nyt tarkoittaa että kerrankin meillä on laki josta meillä on jo ennestään kokemusta

jos ei ole ollenkaan sitä kattoa niin joka tapauksessa ne jotka kiertäisivät sen katon käyttäisivät saman rahan

kyllä meidän pitäisi tietää tässä vaiheessa ja kohtuullisen sitovastikin miten kelamaksun poisto rahoitetaan kestävästi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

ne pienituloiset kuolevat kuusi iv kahdeksan pienen pienet avasi suomessa pienituloisilla nelikymppisillä miehillä on kuusikahdeksan vuotta vähemmän elinaikaa kuin hyvätuloisilla ja hyvin koulutetuilla

toki on näin kuten edustaja tiilikainen tässä totesi ja edustaja rehula mutta mikään ei tietenkään estä tekemästä lakialoitteita joiden pohjalta voi sitten jatkaa tätä

jos kuitenkin olisi ikään kuin se katto niin silloinhan he joutuisivat joko ainakin harkitsemaan ilmoittaako sen tai sitten syyllistyisivät kuitenkin lain rikkomukseen jonka ei nyt ehdokkaille pitäisi ainakaan ihan helppo temppu olla

arvoisa puhemies

jos joku silloin olisi väittänyt että joskus siinä vielä kalastetaan niin hulluna häntä olisi pidetty mutta nyt siitä joesta saa kuhia

jos rahoitusta hoidetaan kulutus ja ympäristöveroja korottamalla se merkitsee selkeää tulonsiirtoa pieni ja keskituloisilta suurituloisille ja pääomavaltaisille yrityksille

tästä on oltu huolissaan tässäkin salissa ainakin kolmekymmentä viimeistä vuotta ja on tehty erilaisia ohjelmia ja kaikkea muuta mutta siitä huolimatta tilanne on vain huonontunut

toinen vaihtoehto jota keskusta on käyttänyt on tehdä lausumaehdotuksia mutta ei täällä kuten totesin perusturvasta ole tehty kuin kaksi lausumamuutosesitystä jotka koskevat lapsilisän indeksisidonnaisuuden poiston vastustamista ja vähimmäispäivärahojen korottamista ei niitä ole sen enempää

se ei ole syntynyt sattuman oikusta tai herrojen hyvästä tahdosta vaan siitä ymmärryksestä mikä merkitys puhtaalla vedellä ihmisille on erityisesti siinä tapauksessa helsingin kaupungille joka siitä joen toisessa päässä olevasta päijänne nimisestä lammikosta vetensä on ottanut

en nyt oikein päässyt selville mitä edustaja niikko tulkitsi minun sanoneen tai minun haluavan mutta totean nyt vain sen että minä haluan että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja terveydenhuoltojärjestelmä pitää huolen siitä että ne ketkä apua tarvitsevat elämän vaikeissa kriisivaiheissa sitä myöskin saavat

nythän on sanottu että no kyllä voi nyt sitten ihan ottaa ne rahat vaan mukaan ja sitten mennään yksityiselle tai julkiselle mutta käytännössä on kuitenkin niin että ainakin suomessa ja muissakin maissa tuppaa olemaan niin että se yksityinen sektori kuorii ne rahat sieltä bulkkiterveydenhuollosta

se on se keskeinen kysymys niin että ilmeisesti oppositiolla ei ole enempää esitettävää perusturvaan josta minä puhuin

tähän saakka työeläkemaksujen korotuksista kuten muistakin työeläkekysymyksistä on sovittu kolmikantaisesti mutta nyt hallitus on itse eläkeiän korotuspäätöksellä luopunut tästä periaatteesta kuten runsaasti kyselytunnilla kuulimme

edustaja niikko esitti että toimeentulotuki pitäisi ikään kuin vuokranmaksun yhteydessä hoitaa rasti ruutuun menettelyllä

sitä auttoi merkittävästi myöskin se että helsingin kaupunki antoi taloudellista kontribuutiota asian hoitamiseen

eivät nämä terveystalot hoitele kovin vaativia leikkauksia kuitenkaan pääasiallisesti ja julkinen terveydenhuolto hoitaa sitten ne isoimmat vaivat ja ne vaivat joihin vaaditaan myöskin kalliita investointeja

luulen että yhdistämällä taloudellinen kontribuutio ja tämmöinen syntynyt ikään kuin subjektiivinen tuntuma on päästävissä hyviin tuloksiin

onkin mielenkiintoista että erityisesti työnantajia koskettava eläkemaksujen korotus tehtiin kolmikantaisesti työnantajilta lupa pyytäen ja heitä miljardilla kompensoiden mutta työntekijöitä ruoskivasta eläkeiän korotuksesta hallitus ei suostu edes keskustelemaan

uhkasakosta tekisi mieli sanoa vain se että se on mielenkiintoinen järjestelmä tässä terveydenhuollossa että kun säädetään ensin laki hoitotakuusta ja sitten otetaan kunnilta rahat pois ja sitten mätkäistään niille uhkasakko kun niillä ei ollut varaa järjestää sitä jonojen purkua niin se on yhdenlainen ilmiö sinänsä

en tunne suurta innostusta vaikka se opposition edustajan velvollisuuksiin tietysti kuuluisikin ryhtyä morkkaamaan hallitusta tässä asiassa

jos työeläkemaksujen korotus kompensoidaan työnantajille poistamalla kelamaksu ja poisto rahoitetaan veroja korottamalla se tarkoittaa että kompensaatio tulee lopulta työntekijöiden tai kuluttajien maksettavaksi koska hehän lopulta ne verot maksavat

minusta hallituksen ja pääministerin toimet ovat olleet kansainvälisesti mitaten kohtuullisen ansiokkaita eikä kotimaastakaan katsoen kovasti valittamista ole

terveydenhuollon järjestelmistä voisi puhua kuten kuusta ja hanhenmaksasta eli ikuisesti mutta sanon nyt vain tässä lopuksi kun tässä on nyt esitelty tämä sade ohjelma kuten ed

tietysti jonkinlaista ehkä vähän topakampaa otetta olisi voinut toivoa tietenkin jo siitä lähtökohdasta että kuten nyt pääministeri puheessaankin totesi että pitkällä tähtäimellä näitä asioita pitää tarkastella todellakin olemme pitkällä tähtäimellä kaikki kuolleita ja jos elämästä aikoo nauttia se pitää tehdä ennen sitä

nyt hallitus on käytännössä romuttanut tuon sopimuksen yksipuolisella ilmoituksella eläkeiän korotuksesta ja odotettavissa olevista sosiaali ja työttömyysturvaan kohdistuvista sopimuksenvastaisista toimista jotka tässä puoliväliraportissa ovat luettavissa ainakin rivien välistä

kun nyt on tullut muutamia taloja rakennutettuakin ja suomen matalimpia vuokria perineenä niin kyllä sen asuntopoliittisestikin pitäisi olla mahdollista

tietenkin sen voi ikään kuin rediskontata lapsille ja lapsenlapsille kuten tässä salissa niin usein tehdään mutta kuka takaa ovatko lastemme ja lastenlastemme preferenssit semmoisia että he haluavat kaikkea sitä mitä me haluamme heille ikään kuin hyväntahtoisesti siirtää

näin ollen kelamaksun poistolle ei ole enää edes sopimuksesta johtuvia edellytyksiä ja vaikka olisikin niin ainakin vasemmistoliitto olisi vastustanut edellä esittämistäni syistä sitä joka tapauksessa

kolme viikkoa sitten ministeri cronberg kun te tulitte julkisuuteen näillä esr rahaesityksillänne te keskusten työvoimakoulutuksesta vastaavat virkamiehet kokoontuivat tuossa postitalolla neuvottelupäivilleen ja esityksenne sai tyrmäävän vastaanoton

näen kuitenkin tärkeäksi sen mitä tässä entisessä elämässä tuli aika paljon tehtyä eli arava vuokranantaja toimi yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa

arvoisa puhemies

silloin jo esitin epäilyjä sen suhteen siksi että kun ne järjestelmät ovat kahden toimijan käsissä lähdekoodit ovat heidän omistuksessaan ja kun ne piti saada yhteensopiviksi niin eivät ketkään terveesti ahneet yksilöt vapaaehtoisesti suostu yhdistämään kultakaivoksiaan jos siitä hyöty menee jollekin muulle

arvoisa puhemies

palvelusetelikeskustelu saattaa nyt vähän livetä tästä varsinaisesta aiheesta mutta haluan nyt todeta kuitenkin edustaja lehdelle että olen kahdesti käsitellyt tässä salissa palveluseteliä

sen sijaan se on kuitenkin varma että tiedän että me emme voi keskustella varmaa että meidän ei tarvitse keskustella siitä onko hyvän ilmaston siirto lapsillemme ja lapsenlapsillemme välttämätöntä koska ilman happea me emme elä

yksiselitteisesti siellä todettiin että niitä rahoja ei yksinkertaisesti pystytä käyttämään johtuen tästä hankesidonnaisuudesta ja siihen liittyvästä byrokratiasta

siitähän tässä on ollut kysymys ja ministeri kiviniemi ennen kuin tuli pääministeriksi silloin kun hän oli vielä kuntaministeri viime töinään tässä lupaili että nyt on tulossa järjestelmä jolla tätä kunnissa hoidetaan

vastustaminen johtui siitä että palveluseteliin jäi niin iso omavastuu että se käytännössä vei mahdollisuuden kaikkein pienituloisimmilta sen palvelusetelin käyttöön

tai vähäisellä ja huonolla hapella lainausmerkeissä sanottuna lastemme ja lastenlastemme ja heidän jälkeläistensä elämä on paljon huonompaa kuin meillä nyt

emme pysty ennen ensi helmikuuta ellei sitä kytkentää poisteta

minä nyt haluan kysyä ministeri tölliltä onko tämä sade tai sad e se järjestelmä jolla tätä hoidetaan

siksi toimet ilmaston parantamiseksi on aloitettava nyt

ministeri pekkarinen kun te nyt tämän porukan ainakin yhtenä osarehellisimmistä ministereistä kerroitte että aiotte uudenmaan te keskuksen osalta saada aikaan helpotuksia niin aiotteko te nyt toimia niin että ne kytkennät jotka estävät näitten rahojen käytön ne ovat todellisia todellakin poistetaan muiltakin kuin uudenmaan te keskukselta

hieman edelleenkin skeptisyys vaivaa kuten taisi vaivata

kerätään rikkailta vähän enemmän veroja kuin köyhiltä ja annetaan kuitenkin kaikille ilmaiseksi tai vain kompensoiduin kustannuksin samat palvelut niin sillä tavalla sitä tasausta saadaan aikaan

niin siis tekisikin mieli lopettaa tämä kysymykseen kummastako on kysymys onko sad estä eli surullisesta e järjestelmästä vai sade järjestelmästä eli vilvoittavasta sateesta

jos siinä on tällaisia ikään kuin omavastuutettuja palveluseteleitä ja etenkin jos omavastuu on kovin suuri niin silloin sen tavoitteen saavuttaminen ei kovin helposti tapahdu

kyllä pohjois savon nuorisotyöttömät ja koulutusta tarvitsevat työttömät ovat aivan yhtä lailla niitten tarpeessa ja siinä suhteessa tämä kytkentä on ollut käsittämätön

toivon suomalaisen terveydenhuollon ja koko julkisen talouden rahoituksen kannalta ja myöskin sen tuottavuuden parantamisen kannalta että kyse on sade eikä sad e järjestelmästä

sain leipäni siitä paperi ja sellutehtaasta joka sen joen varrella oli ja pidän edelleen tärkeänä että suomessa puunjalostusteollisuus ja kaikki muukin energiaa käyttävä teollisuus pystyy toimimaan kilpailukykyisestikin

se on aivan totta että varmaan julkisesti omistettujen osakeyhtiöitten toiminta on ehkä hieman turvatumpaa mutta sama osakeyhtiölaki niitä kuitenkin koskettaa ja kun ne hyödykkeitä tuottavat niin kyllä niittenkin on tuotettava niitä sellaisin kustannuksin etteivät nyt ainakaan sitten ne saadut tuotot kovin paljon ylity

mutta edellytän samalla että ensisijaisesti pidämme kuitenkin huolta siitä että pystymme täällä kunnolla hengittämään

arvoisa puhemies

ensinnäkin tulee mieleen kysyä olisiko tämä koko kriisi voitu välttää eikö tätä keskusteluakaan nyt tarvitsisi käydä jos ne jotka kreikassa olivat vastuussa eurostat tilastoinnista olisivat puhuneet totta

jos olisimme tienneet ja kuten täällä on todettu niin itse asiassa mehän olemme tienneet että ne luvut joita kreikan taloudesta on esitetty eivät ole todellisia siitä huolimatta minun tekee mieli vastata tähän kysymykseen että ei tilanne siitä miksikään olisi muuttunut

kreikka olisi muista syistä siis eun poliittisen paineen seurauksena todennäköisesti ehkä nyt sitten vuotta tai kahta myöhemmin mutta joka tapauksessa hyväksytty sinne mihin se on hyväksytty ja kreikan talous olisi joka tapauksessa ollut rapakunnossa

minunkin pitää varmaan sanoa tästä sotesta jotakin ja aivan ensiksi haluan kiittää ministeri huovista tämän prosessin johtamisen jäntevöittämisestä

jos tiukkuus olisi herännyt oikeitten tilastotietojen johdosta niin mitä se olisi muuttanut tästä tilanteesta

arvoisa puhemies

asia on niin iso että se keskustelu on käytävä tässä nyt mieluummin jo ennen vaaleja ja joka tapauksessa viimeistään niitten jälkeen perusteellisesti ja on ratkaistava mitä me tälle suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle teemme

ja haluan myöskin todeta sen että vasemmistoliitto ja myöskin minä itse olemme tiukasti sitoutuneet siihen että saamme sote uudistuksen vietyä loppuun

pääministeri se vaan korottaa eläkeikää ja valtiovarainministerikään ei leikkaa hän vaan pakottaa kunnat korottamaan asukkaittensa kiinteistöveroa

olisiko se estänyt pankkeja niitä joita tässä nyt on syytetty ihan aiheesta suurella riskillä suurten voittojen keräämisestä

meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta

ja toivon että me kaikki täällä salissa kun kysymys on kuitenkin vain pienistä eroista voisimme löytää sellaisen ratkaisun joka turvaa sen että tämä ei vaarannu perustuslaillisista syistä

te itsekin tiedätte hallituspuolueen jäsenenä kuinka vaikeaa se oli terveydenhuoltolain osalta silloin kun alettiin puhua näistä rakenteista ja niinpä sekin lykättiin sitten tänne vaalien yli mutta käytävä se keskustelu on siitä olen kanssanne samaa mieltä

arvoisa puhemies

toistan sen minkä ed

täällä on tänään keskusteltu tarkastusvaliokunnan mietinnön yhteydessä tuottavuudesta laajasti ja on kyllä pakko todeta että tämän lain valmistelun ja säädännän yhteydessä tuottavuus on ollut heikoimmillaan

on kestämätöntä jos valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ikään kuin puolivahingossa paljastuu että ollaan säätämässä pakkolakia lakia jolla vakuutusyhtiöt olisi pakotettu myöntämään näitä vakuutuksia kuten sinänsä tapaturmavakuutuksia on tapanakin myöntää mutta tässä on kyse poikkeustapauksesta

nyt on vaadittu näistäkin pöntöistä tänään monta kertaa että tästä eteenpäin on oltava äärimmäisen tiukkana kreikan suhteen

silti vain kolmasosan mielestä ne toteutuvat suomessa niin kuin pitäisi

sinänsä tämä on ihan hyvä ja mukava laki mutta ongelma on siinä että ehkä aivan muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta josta tämä hoitovälinejakelu on positiivisin esimerkki samat asiat pystyttäisiin kyllä hoitamaan nykyisinkin vielä tällä hetkellä voimassa olevien kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain jotka ovat tämän lain säätämisen jälkeenkin voimassa säädösten turvin ihan yhtä hyvin

kyllähän me olemme tienneet tähänkin saakka että kreikan ja eräiden muidenkin välimeren maiden taloudellinen meno on ollut kutakuinkin hulvatonta

asiaa ei ollut mitenkään perusteltu eikä oikeasti edes kerrottu asianosaisille ei oikeastaan edes valiokunnan jäsenillekään

mekin ikään kuin huomasimme että kas vain tämmöistä tässä ollaan säätämässä ja sitten emme suostuneetkaan sitä säätämään mikä on tietysti ihan hyvä kun siihen päädyttiin yksimielisesti

arvoisa puhemies

kyllähän me tiesimme jo lehman brothersin ja muitten amerikkalaisten ahneuteensa kaatuneitten pankkiiriliikkeitten antamasta kokemuksesta että meno rahamarkkinoilla silloin kun on kysymys suurten voittojen vähintäänkin kyseenalaisesta hankkimisesta on joka tapauksessa hulvatonta

siinä mielessä tätä laajaa käsittelyä ei ehkä välttämättä olisi tarvittu

asko seljavaarakin täällä totesi muun muassa perusterveydenhuollon osalta täällä velvoitetaan tekemään oikein suunnitelma